arvoisa puhemies

todella toivon että ministerin pyytämä parlamentaarinen työryhmä oikeasti kävisi tämän toisen vaiheen kimppuun koska kyllähän tässä on rehellisesti kaikkien minusta todettava että tämä on vasta alku

tämä on alku aivan niin kuin ministeri totesi ja se on ollut alku koko ajan tässä vuoden valmistelussa koska siinä on paljon ristiriitoja ollut ja nyt meillä on laki jota pystytään sitten itse valiokunnissa toivon mukaan vielä selkeyttämään erityisesti noiden määritelmien osalta

helppoa se ei tule olemaan mutta siellä pitäisi sitä yhteistä tahtoa nyt olla niin kuin näissä tämän salissa keskusteluissa selkeästi ainakin osaltani koen näin on yli puoluerajojen

mutta olisin erityisesti perännyt sitä loogisuutta kasvatuksellista ja pedagogista polkua kun kaikki lähtee sisällöstä osaavasta henkilöstöstä

arvoisa puhemies

edustaja kivelä totesi että osakeyhtiömalli olisi jotenkin huono

arvoisa puhemies

pyydän jo heti anteeksi arvon herroilta jotka ovat kovin kriittisesti tähän ministerin ja hallituksen esitykseen suhtautuneet sillä katson vähän eri näkökulmasta tätä asiaa ja totean että hallitus on tehnyt hyvää työtä ministeri on tehnyt hyvää työtä esikuntansa ja valmistelijoiden kanssa hyvin perusteellista työtä

tässä vasta pari viikkoa sitten hallintovaliokunnan ollessa sisäasiainministeriön vieraana kävimme näitä asioita lävitse ja minulla on ainakin vakaa usko siihen ja ihan vankka tuntemuskin siitä että tämä viedään asiallisesti vastuullisesti loppuun

myös hallintovaliokunta ponsissaan on selkeästi ottanut vahvan seurantavastuun ja velvoittanut hallitusta raportoimaan ja seuraamaan tilannetta vahvasti

olisin kysynyt vielä tässä keskustelussa tästä palveluverkosta koska itselläni on ainakin sellainen kuva että kun palveluverkkoa nyt tähän esitykseen rakennettiin myös osalla alueista tulevat palvelut paranemaan

aivan niin kuin arvostamani valiokunta tarkastusvaliokunta on todennut kosteus ja homeongelmat ovat merkittävä yhteiskunnallinen ja kansanterveydellinen ongelma

valiokuntamme on myös todennut sen että nämä ovat ratkaistavissa oikein suunnatuilla toimenpiteillä

on hyvä kuulla että meillä on hyvin yhtenäinen näkemys tästä mietinnöstä ja sen toivomusponsistakin mutta aivan niin kuin täällä on todettu asenneongelma on se jota ei lainsäädännöllä muuteta

arvoisa puhemies

täällä on paljon tänään keskusteltu tästä palvelukeskuksen sijoittamisesta hajasijoittamisesta tai keskittämisestä mutta kyllä tämän lainsäädännön tärkein asia mielestäni on itse johtamisen keskittäminen valtiovarainministeriöön ja tämän koko prosessin ohjaaminen koska kun tämän asian tiimoilta ollaan paljon eri valiokunnissa ja varsinkin tarkastusvaliokunnassa on kuultu eri toimijoita niin kysymys on siitä että tätä meidän ict maailmaa it toimintaa ei kunnolla johdeta ja sitä kautta tällainen valtiovarainministeriön vankka tiukka ohjaus on paikallaan

se muutetaan siitä asiasta puhumalla avoimella ja läpinäkyvällä tiedon välittämisellä

meillä monella joilla on myös kuntapäättäjän rooli on iso rooli myös tässä tiedon välittämisessä ja keskustelun avaamisessa kunnissa

yhdyn myös kiitoksiin ministeri rinteen osalta

nyt tehdään juuri kunnissa kuntastrategioita ja tässä on todellinen pelin paikka myös kuntapäättäjällä vaikuttaa näihin ratkaisuihin kokonaisvaltaisiin palveluverkkoratkaisuihin ja sitä kautta terveisiin kiinteistöihin

kun me täällä teemme todellakin budjettipäätöksiä niin näiden prosessien pitää toimia ministeriöiden kautta myös sitten liikelaitoksiin ja siitä et cetera eteenpäin

olennaista on se kun me kuitenkin elämme velaksi ja tarvitsemme tehokkuuksia irti meidän organisaatioistamme ja meidän pitää pystyä tekemään myös kipeitä päätöksiä että ne päätökset on valmisteltu hyvin ja on huomioitu kaikki osa alueet niin toiminta kiinteistöt kuin monet muut kulut joita itse toimintoihin liittyy

todellakin toivon että kun seuraavaa hallitusohjelmaa valmistellaan niin siellä selkeästi tämä otetaan agendalle ja mitä tulee erillistiloihin suhteessa toimistotiloihin nämä linjaukset perataan ja myös erityisesti in house toiminnan aito osuus

arvoisa puhemies

pitkältihän syy on osaltaan esimerkiksi täällä pääkaupunkiseudulla siinä että käräjäoikeuksien tuomareiden aika menee toimimattomien ict järjestelmien parissa ja tuntuu vähän huolestuttavalta että kestää nyt seuraavien vuosien aikana vielä pitkään ennen kuin vitja sekä aipa saadaan toimintaan

mutta kysynkin millä tavalla vastaavasti kun odotamme sitten näiden järjestelmien kunnollista toimivuutta näiden prosessien sujuvoittamiseen ensi vuonna aiotte keskittyä

vielä lopuksi kysyisin oletteko jo ehtineet laskea tällaisen valopilkun jonka valtiovarainministeriö on ilmoittanut valtion vuokrausjärjestelmässä

senaatti kiinteistöjen osalta vuokriin on tulossa alennusta

tämä kauppojen aukiolon vapauttaminen ja valinnanmahdollisuuksien lisääminen on kuluttajien näkökulmasta ollut hyvä asia niin kuin tässä selonteossakin on todettu ja tänään se on jäänyt vähän näiden muiden asioiden varjoon

on myös todettu se että nämä sunnuntaiaukiolot ovat hyvää vetoapua erityisesti kaupunkien keskustoille muille työvoimavaltaisille palvelualoille kuten ravintola alalle

täytyy myös todeta se että valitettavasti nykyinen säädäntö ja voisi sanoa ehkä myös valvomattomuus on johtanut kaksinaismoralismiin

on ravintolaksi naamioitu kalakauppa joka pitää ovensa auki kun pöytiä on tasan kaksi ja paikan kohteena onkin ravintolatoiminta mutta silti myynti kalatiskiltä on paljon suurempi ja käytännössä kysymys on kalakaupasta saati sitten kioskiksi naamioitu kauppa tai huoltoasemat

olisi erittäin tärkeää että kun tässä sitten edetään ja aikaa kuluu seuraavaan selontekoon niin asiaa ratkottaisiin ja tutkittaisiin paljon laajemmin kuin tässä selonteossa nyt on tehty kokonaisuudessaan sitä mitä vaikutusta säätelyllä on onko se oikeasti kasvamisen ja yrittämisen esteenä

kun kaakkoisesta suomesta asiaa katsoo niin aivan niin kuin täällä edustaja kopra totesi meillä erityisesti savupiipputeollisuuspaikkakunnilla matkailun merkitys turismin merkitys ja kaupan merkitys on hyvin suuri

eilen a studiossa oli hoivakoti kuntoon ohjelma jossa hoivakodin johtaja totesi että pienillä teoilla samoilla resursseilla asenteita muuttamalla ratkotaan ongelmia sekä tehdään parempaa huomista vanhuksille siinä hoivakodissa

kokeiluyhteiskuntaa on vietävä eteenpäin ja perustulokokeilu on mielestäni erinomainen avaus samoin mielestäni se että esimerkiksi jyväskylässä sitra on toteuttanut resurssiviisauden kokeiluja

kun mietitään sitä kustannustehokkuutta ja vuokratuloja millä tavalla toimitaan niin kyllähän se lähtee tästä talosta ja hallituksesta ja niistä toimenpiteistä joita me päätämme budjetin yhteydessä millä tavalla toimintoja tehostetaan ja mitä toimintoja enää järjestetään

olennaistahan on myös se että reilusti rakennetaan se läpinäkyvyys niin kuin tänään on täällä puhuttu ja sitä kautta päästään aidosti sitten keskustelemaan kokonaisuudesta

meille tuli selville paljonkin tilanteita joissa on jouduttu pohtimaan sitä pitääkö sen nimen olla rintanapissa pitääkö sen olla myytävissä tai jaettavissa esineissä ja kaikenlaisessa mainosrekvisiitassa mitä vaaleissa käytetään siis ei pelkästään rajoittuen lehtimainokseen

ja tämä on se ristiriita että pitääkö joka ikisessä esineessä asiassa olla tämä nimi ja sen takia on syytä tämäkin asia tässä työryhmässä joka toivottavasti perustetaan selvittää

kysyisinkin ministeriltä nyt kun me olemme tämän vaalikauden kansalaisaloitteen kanssa täällä työskennelleet erityisesti kansalaiset jotka niitä ovat tehneet että kun siinä selkeästi on epäkohtia me vetoamme muotoseikkoihin ja teknisiin ongelmiin ja sitä kautta monikaan ei ole tietenkään valmis lainsäädännöllisestiia on puhuttu siitä että lainsäädännöllisesti

oletteko pohtinut voisiko kansalaisaloitetta kehittää niin että se olisi enemmänkin toimenpidealoite ja sitä kautta sitten täältä jos hyväksytään kansalaisaloitteen aihe se lähtisi ministeriöön hallituksen valmisteltavaksi

on nyt hyvä antaa vähän näkemyksiä erityisesti tähän toiseen vaiheeseen ja niin kuin ministeri totesi toinen vaihe etenee

toisen vaiheen rahoituksen osalta on myös ilmaantunut aika mielenkiintoisia epätasa arvoisia kohteluita eri koulutusalojen osalta kun kysymys on työharjoittelusta ja siitä maksettavista korvauksista

erityisesti sosiaali ja terveysalan koulutusohjelmien osalta ammattikorkeakoulut ovat hyvinkin eriarvoisessa asemassa

olisi erinomaisen hyvä jos sopu näistä harjoittelumaksuista tässä toisen vaiheen yhteydessä myös selvitettäisiin ja saataisiin siitä sopu

on nimittäin myös erinomaisia hyviä kokemuksia fiksuistakin sote työnantajista jotka ottavat varsinkin loppuvaiheen opiskelijoita mielellään työsuhteeseen ja ymmärtävät ratkoa asiaa yhdessä oppilaitoksen kanssa niin että molemmat voittavat

työnantaja voi arvioida opiskelijan osaamista omasta näkökulmastaan ja etu on siinä että työnantaja pystyy samalla myös perehdyttämään opiskelijan opiskeluaikanaan kun sitten vakkarityösuhdetta aletaan vääntää

meillähän on työvoimapula jo sosiaali ja terveydenhuoltoalalla ja tuntuu aika erikoiselta että meillä on hyvin eri tavalla harjoituspaikkoihin suhtautuvia kuntia kuntayhtymiä varsinkin maakunnissa

näin ollen oli tärkeää käydä tämä keskustelu ja myös todeta se että linjaus perustuslakivaliokunnan kantana on edelleen voimassa mutta sen tarkentamista on syytä tehdä siinä mielessä että aika ikävää oli myös kuulla se että kun suomi on hyvin erilainen eri puolilta niin meillä on alueita kouluja joissa tämä ei todellakaan ole millään tavalla ongelma mutta tulkintoja on tehty myös niin että on täysin lopetettu perinteiden pitäminen koska on myös sitten lasten vanhempien osalta tai muiden yhteisöjen osalta tullut painostusta asian tiimoilta ja on helpommaksi tavaksi sitten ratkottu se että enää ei suvivirttä lauleta tai että joulukuvaelmia ja joulua ei joulujuhlana sinällään vietetä